sitähän tullaan käymään läpi toisaalta tässä kuntien tehtävien arvioinnissa joka osoitti sen että meillä on jonkin verran päällekkäisyyttä valtion tehtävissä ja kunnan tehtävissä muun muassa erilaisten valvontatehtävien osalta

mutta myös osana valtionhallinnon omaa vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelmaa käydään kaiken kaikkiaan läpi valtion tehtäviä ja pyritään vähentämään hallinnon taakkaa

yliopistot hoitavat julkista tehtävää ja niiden tehtävistä ja koulutusvastuusta ja tutkinnonanto oikeuksista säädetään jatkossakin laissa ja asetuksissa

kuten täällä esiin tuli nyt tällä hetkellä ei ole ikään kuin ajankohtaista käynnistää mitään suurta aluehallinnon uudistusta taas koska tämä edellinen uudistus on vielä toimeenpanovaiheessaan ja vasta muutamia vuosia on ikään kuin tätä viety eteenpäin

sen johdosta tässä raportissa ja selonteossa ehdotetaan jonkin verran näitä muutoksia jotka ovat nyt tulleet ensimmäisten toimintavuosien aikana esiin ja jotka on koettu tarpeellisiksi

esityksen mukaan yliopistojen hallintoa ja johtamista uudistetaan ja vahvistetaan siten että yliopistot pystyvät vastaamaan nykyistä itsenäisemmin ja paremmin uuden taloudellisen aseman tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin

muun muassa juuri kirjasto liikunta ja nuorisotoimen tehtävien kulttuurin toimialan peruspalveluiden arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien osalta ehdotetaan että ne siirrettäisiin aluehallintovirastoille

sehän oli alun perin täällä eduskunnassakin muun muassa sivistysvaliokunnan kanta mutta täällä päädyttiin kuitenkin hallituksen esityksen mukaisesti siirtämään nuo tehtävät ely keskuksiin ja se ei välttämättä ole ollut aivan toimiva tapa

arvoisa puhemies

samoin poliisin osalta jonka resurssit ovatkin olleet varsin pienet täällä aluehallinnon puolella esitetään että ne nyt siirrettäisiin osana poliisin rakenneuudistusta osaksi poliisihallintoa

edustaja pekkarinen on aivan oikeassa siinä että suomessa kunnallinen itsehallinto on siinä mielessä poikkeuksellisen vahva että meillä kunnat itse järjestävät hyvin paljon tehtäviä järjestävät pääosan kuntalaisten palveluista ja kunnilla on verotusoikeus

oletettavaa on että jäseniksi pyydetään sellaisia yliopistoa lähellä olevia henkilöitä jotka esimerkiksi elinkeinoelämän tuntemuksensa henkilöstöosaamisensa tai kansainvälisten yhteyksiensä ansiosta toisivat lisäarvoa hallituksen strategiseen työhön

ja samoin maistraattien liittämisestä osaksi aluehallintovirastoja ja te toimistojen liittämisestä osaksi ely keskuksia tehtäisiin selvitys

mutta muutoin ei ole tarkoitus että mitään suuria ikään kuin aluehallinnon uudistuksia sinänsä nyt tällä hallituskaudella muutoin toteutettaisiin koska nyt hallitus on ottanut painopisteekseen nimenomaan paikallishallinnon uudistamisen

sillä tulee olemaan vaikutuksia väliportaan hallintoon jatkossa kuten tiedämme aluejakoihin ja tehtäviin myöskin sillä tavoitteella että saamme entistä vahvemmat kunnat

varmasti edustaja pekkarisen mainitsemien kuntien osalta näiden kuntien valtuustot ottavat nyt itse tämän kysymyksen

ne pystyvät silloin ottamaan enemmän vastuuta omasta alueestaan myöskin ja vähentävät väliportaan hallinnon tarvetta

tiedämme että suomessa on viime vuosina ja vuosikymmeninä usein keskitytty valtionhallinnon uudistamisessa nimenomaan valtion aluehallintoon mutta ei ole riittävästi katsottu keskushallintoa ja siellä olevia uudistamisen tarpeita yli sektorirajojen menevää ikään kuin yhteistoiminnan tarvetta mikä on ilmeinen

en ehdi niihin kaikkiin vastaamaan mutta toivon mukaan ja varmasti keskustelu kunta asioista edelleen jatkuu seuraavina kuukausina ja vuosina ja se on hyvin tärkeää koska tuskin missään maassa kunnilla on yhtä suuri merkitys kansantalouteen ja ihmisten palveluihin kuin suo messa

palvelussuhteen muutos liittyy toisaalta yliopistojen irrottautumiseen valtiosta ja toisaalta pyrkimykseen parantaa yliopistojen kilpailukykyä niin kotimaista kuin ulkomaista osaavaa henkilöstöä rekrytoidessaan

tiedämme sen että meidän ministeriömme toimivat liian siilomaisesti ja meillä on merkittäviä tehokkuus tuottavuus ja laatuhyötyjä saavutettavissa ilman muuta valtion keskushallinnon uudistuksella ja tuo työ on parhaillaan meneillään

arvoisa puhemies

kiitän kaikkia eduskuntaryhmiä arvokkaista näkökohdista joita itse kukin toi tähän kuntauudistukseen samoin koko hallitusta siitä että olemme tässä vaativassa uudistuksessa saavuttaneet tärkeän etapin kun kuntien kuulemisen jälkeen olemme muodostaneet jatkolinjauksen siitä kuinka kuntauudistus nyt etenee

täällä tuli useampiakin kysymyksiä liittyen nimenomaan tähän työryhmätyöhön ja työryhmän esittämiin yksityiskohtiin mutta se on työryhmän esitys josta on nyt lausuntokierros käyty ja parisataa lausuntoa tullut

tämän pohjalta saamme erinomaisen mietinnön ja siitä aineksia myös siihen millä tavoin aluehallintouudistusta tästä eteenpäin kannattaa nyt eteenpäin viedä niin että saisimme nuo alkuperäiset tavoitteet mahdollisimman hyvin toteutumaan

yliopistouudistuksella ei muuteta opiskelijoiden asemaa yliopistoissa

kuntauudistusta tehdään sen vuoksi että haluamme turvata suomessa jatkossakin julkiset palvelut kaikkialla suomessa ja nimenomaan kuntapohjaisella järjestelmällä

näiden pohjalta jatkuu tuon esityksen valmistelu hallituksen piirissä

meidän mielestämme kuntapohjainen järjestelmä on kaikkein paras tehokkain ja demokraattisin tapa järjestää asukkaiden palvelut ja kehittää alueita

erityisesti tarkastelua mielestäni kaipaa nimenomaan taito ja taideaineiden kokonaisuus nimenomaan tästä näkökulmasta että hallitusohjelmassa kyllä linjattiin näin että niiden osuutta vahvistetaan valinnaisuutta lisäämällä

hallitusohjelman mukaisesti yliopistolakiin ehdotetaan sisällytettäväksi viisivuotinen kokeilu jonka perusteella yksittäisissä vieraskielisissä maisteriohjelmissa voitaisiin kerätä maksuja eueta alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta

tiedämme että monet suomalaisten arvostamat peruspalvelut kuten perusopetus perusterveydenhuolto pitkään kyettiin hyvin tasa arvoisesti järjestämään kuntapohjaisesti mutta nyt näkyy jatkuvasti kasvavia merkkejä siitä että erot kuntien välillä ovat huolestuttavasti kasvaneet

mutta huolta on nyt aiheuttanut nimenomaan lausuntojen pohjalta se että vaikka näiden aineiden kokonaismäärä lisääntyy niin kun valinnaisuutta on enemmän ehkä jokin yksittäinen aine ei sitten tulisikaan valituksi niin paljon

meidän mielestämme tarvitaan koko maan laajuista kuntauudistusta missä käydään kaikki suomen alueet läpi niiden omista lähtökohdista ja nimenomaan tavoitteena ovat elinvoimaiset vahvat peruskunnat

tätä lähestytään ennen kaikkea kuuden eri näkökohdan kautta miten vahvoja elinvoimaisia kuntia ja niiden perustamismahdollisuuksia ja edellytyksiä arvioidaan

ennäkin käydään läpi aivan kunnittain väestörakennekehitys huoltosuhteen muutokset ja ennen kaikkea juuri se miten palvelutarve seuraavien vuosikymmenten aikana suomen kunnissa tämän johdosta kehittyy

on tärkeää että saamme niin vahvat elinvoimaiset kunnat että kaikkialla suomessa voidaan jatkossakin luottaa siihen että omassa lähikoulussa saa maailman parasta opetusta että ihmiset jotka ovat avun ja hoidon tarpeessa tietävät että sitä on saatavissa

lisäksi käydään läpi asumisen yhdyskuntarakenteen kysymykset kuinka ne ovat kehittyneet ja kehittymässä seuraavien vuosikymmenien aikana tarkastellaan ihmisten luontaisia työssäkäynti asiointialueita miten ne tänä päivänä muodostuvat

lisäksi arvioidaan vahvan kunnan toimintaedellytyksiä nimenomaan palveluiden järjestämisen näkökulmasta muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen näkökohdista

näiden kuuden lähestymiskulman avulla pystymme muodostamaan kriteerit sille minkälainen on riittävän vahva elinvoimainen kunta tulevaisuudessa millä mallilla pystymme tulevaisuudessa järjestämään palvelut kaikille ihmisille joka puolella suomea

se edellyttää sitä että ensinnäkin kuntarakennetta on uudistettava ja vahvistettava mutta kaikkein suurin työ tulee olemaan palvelurakenteen uudistamisessa tämän uuden kuntarakenteen sisällä

on tärkeää uudistaa samaan aikaan myös palveluprosesseja uudistaa kunnallisia palveluita mutta on myös tunnistettava se että ei se onnistu elleivät rakenteet ole kunnossa

meidän on uudistettava sekä tekemisen tapoja että palveluprosesseja ja erityisesti tähän hallitus haluaa suunnata kunnille tukea

lausuntokierroksen pohjalta julkisoikeudellisten yliopistojen toimielimistä poistettiin erilliset valtuutetut ja niiden tehtävät annettiin yliopistokollegiolle elinikäisen oppimisen edistäminen lisättiin lakiin yliopistokeskukset mainitaan yhteistyömuotona hallituksen jäsenille ei valita varajäseniä ja valtion rahoituksen määräytymisperusteita on tarkennettu vain muutamia muutoksia mainitakseni

tiedämme että hallitus voi asettaa vain valtakunnallisen raamin ja on tärkeää että hallitus sen asettaa mutta sen varsinaisen toteuttamisen voivat tehdä vain kunnat itse kuntien päättäjät asukkaat henkilöstö kaikki yhdessä

ja aivan kuten edustaja satonen toi esiin tällä on merkittävät vaikutukset sinänsä koko kuntatalouteen että pystymme kokoamaan voimia mutta kunnallisella toiminnalla on myös isot vaikutukset koko paikallistalouteen

sen johdosta on tärkeää että kunnilla itsellään on mahdollisuus arvioida omaa tilannettaan oman kuntansa ja koko alueen näkökulmasta ja hakea sellaisia ratkaisuja joilla päästäisiin seuraavat vuosikymmenet hyvällä ja turvallisella mielellä eteenpäin

tämän muutoksen tukemiseksi hallitus on varustautunut suuntaamaan kunnille tukea nimenomaan paitsi selvitystyön käynnistämiseen myös uudistuksen onnistuneeseen läpiviemiseen ja tässä tulemme tekemään kuntien kanssa tiivistä yhteistyötä

arvoisa puhemies

jo tehdyillä päätöksillä hallitus on päättänyt huolehtia sekä säätiömuotoisten että julkisoikeudellisten yliopistojen maksuvalmiudesta ja riittävästä pääomittamisesta

ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävä politiikka otetaan kunnassa huomioon kokonaisuutena niin vapaa ajan toimintojen opetuksen kuin kaavoituksenkin näkökulmia suunniteltaessa

yliopistolain uudistus on yksi osa käynnissä olevaa historiallista korkeakoulu uudistusta

näiden uudistusten perimmäinen tavoite on että jokainen suomalainen yliopisto on entistä parempi paikka opiskella opettaa ja tehdä tiedettä ja taidetta

arvoisa puhemies

näitten käytettyjen puheenvuorojen perusteella kaikki eduskuntaryhmät kyllä yhtyvät siihen arvioon että kuntien talouden ja toiminnan tilanne on hyvin vakava tällä hetkellä ja tuo julkisen talouden kestävyysvaje tulojen ja menojen epäsuhta sekä valtion että kuntien taloudessa aidolla tavalla uhkaa peruspalveluiden järjestämistä

sen sijaan keskustalla jäi erittelemättä tuosta se miten näette että tuolla teidän maakuntamallillanne soteen saataisiin niin paljon tehokkuutta aikaan koska tiedämme että tällä hetkellä kuntien yksi suurin talouden haaste on se että erikoissairaanhoidon menot kasvavat hallitsemattomasti kuntien näkökulmasta ja niiden on erittäin vaikea saada talousohjausta omiin käsiinsä

eli liian moni kunta on siinä tilanteessa että joutuu ainoastaan maksamaan erikoissairaanhoidon laskuja ja koko ajan ikään kuin sen vastineeksi tinkimään omasta perusterveydenhuollostaan ja tämä on koko ajan väärä kehä

tuo alue missä tällä hetkellä nähdäkseni lähinnä keskustan mallia toteutetaan on juuri etelä karjala ja siellä eksote joka on ensimmäisten toimintavuosiensa aikana kamppaillut erittäin isoissa kymmenien miljoonien eurojen alijäämäongelmissa

eli siinä mielessä ei voi sanoa että itsestään selvästi se että siirrytään maakunnalliseen sote järjestämiseen jollakin tavalla takaisi sen että se toimii taloudellisesti hyvin tehokkaasti

ihmettelen sitä että keskusta toistuvasti syyttää suomalaisia kuntia siitä että kunnat olisivat jollakin tavalla sekasortoisessa tilassa ja olisivat pysäyttäneet kaiken kehittämistyön

niissä on demokraattisesti valitut valtuustot jotka pyrkivät niiden reunaehtojen puitteissa mitä olosuhteiden jatkuva muutos tuo mahdollisimman hyvin kehittämään kuntaa ja kehittämään sen palveluita

arvoisa puhemies

suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on todella vakavan paikan edessä

meillä koko julkista taloutta kaikkia kuntapalveluita valtiontaloutta painaa koko ajan kiristyvä taloustilanne ja tiedämme että palvelutarve tulee meillä väestön ikääntymisen johdosta kasvamaan

se ei osoita sitä että näissä kunnissa olisi poikkeuksellisen hyvät palvelut vaan yleensä näillä kunnilla on vakavia vaikeuksia järjestää edes peruspalvelut ihmisille

rakennemuutos koskettelee todella kovalla tavalla suomalaisia kaupunkikeskuksia tällä hetkellä ja siellä kunnat kyllä tekevät kehittämistyötä ankarasti sen eteen että sinne saataisiin uusia yrityksiä työpaikkoja ja elinvoimaa

onko reilua se että meillä on tavaton määrä kuntia joissa asukkailla ei ole mitään mahdollisuutta päästä säällisessä ajassa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle

meidän on uudistettava kunnallisia rakenteita niin kuntarakenteita kuin palvelurakenteitakin sen varmistamiseksi että voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan myös tulevina haastavina vuosikymmeninä

totta kai meillä on yksittäisiä kuntia joissa tilanne on kriisiintynyt joissa on vaikeita ongelmia mutta kuitenkin valtaosin suomalainen kuntakenttä pyrkii toimimaan mahdollisimman hyvin omien kuntalaistensa näkökulmasta

täällä hyvin pitkään ja monessa puheenvuorossa ennen kaikkea painotettiin vapaaehtoisten kuntaliitosten ja kuntayhteistyön merkitystä ja totta kai se on myös hallituksen tavoite koko ajan että kunnat yhteisesti alueella löytäisivät ne koko alueen kannalta parhaat ratkaisut ei pelkästään yksittäisen kunnan vaan koko alueen kannalta parhaat ja kestävät ratkaisut

tiedämme että historian kulku kertoo suomessa sen että kuntaliitoksia on tapahtunut aina silloin kun valtakunnallisesti niitä on vauhditettu lainsäädännöllä ja juuri näin ollaan nyt parhaillaan tekemässä